todellakin yleisradion paras turva on täällä eduskunnassa

eduskunta säätää yleisradiolain jossa se määrittelee yleisradion tehtävät sanoo millä tavalla yhtiön toiminta pitää organisoida ja ottaa kantaa myöskin rahoitukseen ja tämän tulee olla jatkossakin sen tehtävä

siksi hieman hämmästelen sitä yhteiskunnallista ilmapiiriä joka syntyi jo aikoinaan kun hallintoneuvostolta siirrettiin keskeinen valta yhtiön ulkoiselle hallitukselle erityisesti sen takia että eihän yleisradiota johdeta niin kuin pörssiyhtiötä johdetaan

arvoisa herra puhemies

sen takia tähän tasapainoon kaupallisten toimijoiden kanssa ja suhtautumiseen digitaaliseen maailmaan sen uusiin jakeluteihin palveluihin pitää suhtautua tältä pohjalta ja tästä lähtökohdasta käsin

siksi vastakysymyksenä totean myöskin sen että kun te mielellään kannatte myöskin globaalia vastuuta miten eettisesti on sitten kestävää tuoda venäjän ydinvoimalaitoksista sähköä suomeen minkä te näytätte hyväksyvän

ei voida ajatella näin että me säädämme lain jossa me sanomme että julkisen palvelun yhtiö ei saa tehdä tai käyttää tällaista uutta teknologiaa tai tällaisia jakeluteitä tai olla jaettavissa niillä ja niillä jakeluteillä

arvoisa puhemies

minusta olisi todella harmillista jos nyt lähtisi viesti maailmalle suomen eduskunnasta että meillä on sellainen asenne ettei tämä suomen tavoite olekaan tärkeä

eikö sekin ole oikein että me tällä kokonaisuudella vähennämme meidän päästöoikeusmaksujamme globaalisti ja sen kautta parannamme myöskin vihreän teknologian ja teollisuuden kilpailukykyä ja sen kehittämisen mahdollisuuksia

minun mielestäni pitäisi vielä voimakkaammin kampanjoida sillä tavalla joka on suomelle ominaista ja hakea yhteistyötä sellaisten maaryhmien kanssa joiden kanssa me voimme myöskin jakaa näkemyksiä maailmanpolitiikasta niistä suurista linjoista joissa voimme olla vaikuttamassa

ei voida kuvitellakaan muuta kuin että se kansalaisten täyden palvelun ohjelmisto on saatavissa kaikilla mahdollisilla jakeluteillä ja kaikilla mahdollisilla päätelaitteilla

arvoisa puhemies

ei ole

kysehän on ilmasto ja energiapoliittisesta kokonaisratkaisusta mutta myöskin teollisuuspolitiikasta ja aivan keskeinen kysymys on ollutkin millä tavalla täällä on syntynyt tämä sähkön käyttö ja kulutusennuste johon tänään nyt saatiin lisävalaistusta ministeri pekkariselta

ministerit ovat riidelleet keskenään tietohallinto ei ole kyennyt ottamaan hommaa hanskaan varsinkin sosiaali ja terveyssektorilla ovat sairaanhoitopiirit tehneet käsittämättömän suuria virheinvestointeja ohjelmistoihin jotka eivät lue edes toisiaan

minä vielä kerran tämän sanon että jos halutaan olla rauhan välittämisen rauhanrakentamisen ja rauhanturvaamisen suurvalta meidän paikkamme on ilman muuta silloin ykn turvaneuvostossa

arvoisa puhemies

yleisradiohan tällä hetkellä itse määrittelee millä tavalla sitä julkista palvelua toteutetaan siellä operatiivisella tasolla mikä on julkista palvelua

hyvin tärkeätä on myöskin nähdä se että teollisuus on valmis sitten sitoutumaan toimintaan suomessa kehittämään myöskin sellaista teollisuutta työpaikkoja joka tulee käyttämään jatkossa myöskin energiaa